mutta kysyisin lämpimään käyttöveteen liittyen sitä että kun aika paljonhan tästä fossiilisesta energiasta kesäaikaan kuluu nimenomaan veden lämmityksen minkälaisia selvityksiä on tekeillä siitä voitaisiinko myös kaukolämpöverkoissa käyttää aurinkolämpökerääjiä hyödyksi koska jossain päin maailmaa suurten rakennusten kattopinta alat on suorastaan vuokrattu sitä tarkoitusta varten että siellä voi tämmöisiä lämpimän veden kerääjiä olla joista lämpöä sitten syötetään kaukolämpöjärjestelmiin

arvoisa puhemies

näitten pääomitusten ansiosta pystyttiin juuri eläinsuojelua parantaviin investointeihin uusiutuvan energian investointeihin ja maaperän viljelykuntoa parantaviin investointeihin korottamaan sitä tukea

pedoista vielä sen verran edustaja hoskonen että tarkoitus on nimenomaan että tämä kaksivuotinen nyt kokeiluna oleva suden kannanhoidollinen metsästys voisi jatkua

nyt kuten tiedätte näitä lupia myönnettiin reippaammin kuin viime vuonna jotta kanta pysyisi oikealla tasolla ja tätä täytyy pyrkiä jatkamaan

siihen yhteiset varamme eivät riitä ja aiemmin myös hallitus on tätä toistanut että suurten talouksien pelastamiseen yhteiset varat eivät riitä

talletuspako uhkaa pankkien vakavaraisuutta ja luulen että sama meno jatkuu pankkituesta huolimatta

suomalaiset muistavat oman pankkikriisimme joka kohteli kovin kourin lukuisia suomalaisia

ja ottaen huomioon espanjan todella hankalan taloustilanteen ja korkean työttömyyden pidän täysin mahdollisena että tilanne ei korjaudu tällä pankkitukipaketilla vaan espanjan valtio pyrkii yhteisen avun piiriin

se tarkoittaa sitä että suomi korkean veroasteen ja korkean veronmaksumoraalin maana rahoittaisi pysyvästi kevyemmän veroasteen ja löyhemmän veromoraalin maita välimeren rantamilla eli suomalainen työmies ja nainen maksaisivat veroja eteläeurooppalaisten puolesta

keskusta ei hyväksy tätä

euroopassa ja suomessa pitäisi nyt panostaa yrittäjyyteen tutkimukseen tuotekehitykseen ja uudistaa teollisuutta ja energiantuotantoa biotalouteen ja korkeaan osaamiseen perustuvaksi

keskustan mielestä suomi voi olla mukana sellaisessa euroalueessa jossa noudatetaan yhteisiä pelisääntöjä ja kaikki mukana olevat maat täyttävät yhteisvaluutan vaatimukset

arvoisa puhemies

kannatan edustaja sipilän tekemää epäluottamusesitystä

arvoisa puhemies

edustaja pekkarinen käytti äsken merkittävän puheenvuoron jossa kertasi tätä euroalueen velkaantumisen historiaa ja nykypäivää ja arvioi myös mahdollisuuksia tästä kriisistä selviytymiseen

itse niin ikään toivon että tuo loppuviikon eurooppa neuvoston kokous löytäisi niitä ratkaisuja kriisin hillintään ja markkinoitten rauhoittamiseen mutta oma järkeni ei riitä ymmärtämään miten ne esillä olleet ratkaisut joista nyt on suomessakin etukäteen puhuttu riittäisivät markkinoitten rauhoittamiseen miten tämä pysyvän mekanismin hiominen ja yksityiskohtien hierominen jotka sitten puolen vuoden päästä mahdollisesti tulisivat voimaan rauhoittaisi markkinoita tänä päivänä tai miten markkinoita rauhoittaa se että mahdollisesti johonkin perussopimuksen liitteeseen pannaan joku lause että jatkossa sitten muuten hoidamme velkamme

eli en jaksa uskoa sitä että nämä keskustelussa olleet toimenpiteet tulevat riittämään markkinoitten rauhoittamiseen

siitä herääkin kysymys onko sitten tarkoitus päättää vielä jostain muusta millä aidosti olisi semmoinen markkinoita vakuuttava merkitys ja mitä tämmöiset päätökset voisivat olla

opetusministeri totesi juuri että koko tämä toisen asteen uudistus ei ole lähtenyt sieltä koulutuksen uudistamisen tarpeesta vaan tarpeesta karsia kuntien tehtäviä

kyllä tämä kuvaa tätä vaalikautta täydellisesti

mutta arvoisa puhemies tässä toisen asteen uudistuksessa on myös vakava perustuslaillinen kysymys ja se on se että kun ministeri kiuru te olette opetusministeriön päällikkö miten olette voinut lähteä panemaan koko ministeriön voimalla kentälle toimeen uudistusta joka ei kenties eduskuntaa koskaan läpäise

pelkään että meillä ei välttämättä ole edes tietoa mitä tämä voimakaksikko aikoo tuoda sellaista mullistavaa ja järisyttävää mikä markkinoita rauhoittaisi koska keskustelussa olleet toimenpiteet eivät ainakaan minun järkeni mukaan riitä markkinoita rauhoittamaan

keskusta on peräänkuuluttanut laajaa keskustelua eun ja euroalueen tulevaisuudesta ja on hyvä että hallitusryhmissä siihen on jossain määrin valmiutta

bluffasiko valtiovarainministeri muita euromaita väittämällä että suomi ei ole mukana ellei tule vakuuksia vai eikö se täällä lausuttu pidäkään paikkaansa että suomen ulos jättäytyminen ei olisi vaihtoehto

jos joku hallitusryhmien edustajista osaa sen selvittää mielelläni kuulen

arvoisa puhemies

jos tuo syöttötariffijärjestelmä tuulella olisi rakentunut enemmän markkinaehtoiseksi eli sitä ei jouduttaisi juoksuttamaan valtion budjetin kautta verovarojen kautta olisiko ahvenanmaa ollut silloin liitettävissä siihen järjestelmään

arvoisa puhemies

no nyt käsillä olevat tiedot kertovat pikemminkin siitä että tätä sijoittajan vastuuta oltaisiin pikemminkin löysentämässä näissä tulevissa sopimusmuutoksissa ja kirjauksissa

jos sijoittajavastuu jää johonkin johdantoteksteihin tai poliittisten johtajien hyväntahtoisen julistuksen varaan niin ei se kyllä kovin vakuuttavaa ole

pikemminkin jos yritetään vakuuttaa markkinoita että tämänkaltaista mitä kreikassa jo aloiteltiin tätä velkasaneerausta että vastaavaa ei sitten muualla ole tulossa että olkaa sijoittajat vain rauhassa niin sehän tarkoittaa sitä että silloin ollaan siirtymässä nimenomaan sieltä sijoittajan vastuusta yhteisvastuun puolelle missä eri euromaitten veronmaksajat yhteisesti entistä suuremmassa määrin suuremmalla riskillä ja suuremmalla vastuulla kantavat tätä ylivelkaantumisen taakkaa

silloin tullaan sitten kysymykseen että jos perussopimusta vielä lähdetään peukaloimaan niin minkä ihmeen takia suomea joka on noudattanut kasvu ja vakaussopimusta pitänyt kiinni pilkulleen niistä sitoumuksista mitä euroaikana kontollamme on ollut minkä takia meitä pitäisi rankaista siitä että holtittomasti eläneet maat aivan oikein pannaan kurilla ja järjestyksellä nuhteeseen

arvoisa puhemies

vientiteollisuuden ja kansainvälisen rajaliikenteen tarpeet nyt on jotenkuten tässä selonteossa huomioitu mutta ihmettelin kokoomuksen ja sdpn ryhmäpuhujien kopran ja piiraisen puhetta

hallitusryhmistä vain edustaja tynkkynen uskalsi myöntää totuuden

te edustaja piirainen oikein kahteen kertaan vakuutitte että hallitusohjelmaa nyt noudatetaan

arvoisa puhemies

edustaja haapanen viittasi tuohon opposition ja hallituksen yhteiseen sote ratkaisuun ja se on hyvä esimerkki siitä että jos yhteistä tahtoa löytyy asiat pystytään sopimaan vaikka ne olisivat kuinka vaikeita

tuo oppivelvollisuusiän korotuksen peruminen ei tunnu käyvän kotihoidon tuen peukaloinnin peruminen ei tunnu käyvän mutta tämä tupakkaveron korotus näyttää saavuttavan todella monessa puolueessa tukea

pääministeri lähti ja ongelmat jäivät tänne mutta tämän eduskunnan tehtävä on ratkoa näitä suomen ongelmia ei tämänkaltaisia ongelmia mistään rajojen ulkopuolelta tarvitse ratkoa

tehdään eduskunnassa päätös että tupakkaveron korotuksella perutaan lapsilisäleikkaus

arvoisa puhemies

tuolta vasemmalta kuuluu väitteitä että kevennämme hyvätuloisten verotusta ja toiselta puolen kuuluu väitteitä että jyrkennämme progressiota

mitä jos keskusta kertoisi itse linjansa ja se on se että pieni ja keskituloisten verotusta olemme valmiita keventämään kunhan yhteiskunnassa saadaan laajasti aikaan yhteiskuntasopimuksen henki lisätyöpaikkojen luomiseksi jotta suomi lähtee käyntiin ja päästään asioita laittamaan kuntoon

suomalaiset ikääntyvät terveyspalvelujen tarve kasvaa ja juuri tämä terveyspalveluiden järjestäminen tulevaisuudessa on se iso asia että ihmiset pääsevät lääkäriin pääsevät jatkohoitoon kuntoutus toimii

paras hankkeessa käynnistettiin tämä työ annettiin mahdollisuuksia hakea leveämpiä hartioita terveyspalveluiden järjestämiseen joko kuntaliitosten kautta alueellisten yhteistoiminta alueitten tai maakunnallisten yhteistoiminta alueitten kautta

nyt taitaa olla uhkana että tämä työ keskeytetään tai se romuttuu tai ainakin ihmisillä on suuri epätietoisuus siitä mitä näille yhteistoiminta alueille tapahtuu

miksi ette etene tältä linjalta eteenpäin vaan vedätte tälle ruksin päälle ja keskitytte työssäkäyntialueitten mukaiseen kuntarakenteeseen

mutta pienyrittäjiä haluamme kannustaa muun muassa yrittäjävähennyksen avulla ja samalla pieni ja keskituloisia palkansaajia pienellä veronkevennyksellä

nämä ovat meidän linjamme ja tuntuu että keskustan linja lisätyöpaikkojen luomiseksi ja suomen kuntoon laittamiseksi on varsin hyvä koska sitä haukutaan sekä oikealta että vasemmalta

arvoisa puhemies

siellä on monia tutkimusohjelmia mistä biotaloustutkimus voi hakea mutta olet aivan oikeassa siinä että täytyy vahvistaa sitä koska juuri sinne niitä lukenkin rahoja on siirretty että sieltä myös on mahdollisuus saada takaisin

alkuperämerkinnöistä moni puhui muun muassa edustaja heinonen ja tässä on tarkoitus että edetään eussa vapaaehtoisella pohjalla että ei luoda turhaa byrokratiaa sillä että on pakko lähteä alkuperämerkintöihin vaan se joka markkinoilla kykenee ja kuvittelee hyötyvänsä siitä on valmis silloin satsaamaan siihen alkuperämerkintään

näistä sähköisistä tietojärjestelmistä moni otti esille sen että ne ovat toimineet hitaasti tai eivät vieläkään kaikilta osin

arvoisa puhemies

tässä hallituksen ja ministeri lehtomäen antamassa välikysymysvastauksessa on loppujen lopuksi kaikki oleellinen haja asutusalueitten jätevesiasiasta kerrottu

se valitettavasti kyllä osoittaa että sitä neuvonnan tarvetta ja tiedon puutetta on myös meidän edustajien keskuudessa

sähköisestä metsävaratiedosta muun muassa edustaja kalmari kysyi ja sitä on tarkoitus hallituksen kärkihankkeena edistää koska ajantasainen ja tarkka tieto metsistä on myös sähköisen puukaupan edellytys plus että se on edellytys sille että pystytään lähivuosina karsimaan sitä kemera byrokratiaa mihin täällä useampi edustaja viittasi

ensimmäinen kritiikkihän tätä haja asutusalueiden jätevesiasetusta kohtaan lähti siitä että jos on ikäihmisiä siinä mummon tai papan mökissä niin joutuvatko he nyt sieltä rakkaasta kodista muuttamaan pois asetuksen takia

arvoisa puhemies

itse asiassa tuo pienpuun energiatuki on nimenomaan siirretty sinne kemera tukijärjestelmään nyt jatkossa että siinäkin tapahtuu tämmöinen yhtenäistäminen

moni edustaja kysyi tähän energiapuoleen liittyvistä asioista ja niitä tietysti nyt ratkotaan ilmasto ja energiastrategian päivityksen yhteydessä ja tämä metsien hiilensidonta on tärkeä näkökulma

jo alun perin oli tässä asetuksessa tuo joustopykälä jonka perusteella tämän kaltaisia asioita olisi voitu kuntatasolla määritellä ja vapauttaa ikäihmiset asetuksen toimeenpanosta

meillä suomessa on se onnellinen tilanne että metsät kasvavat kymmeniä miljoonia kuutioita enemmän vuodessa kuin mitä käytetään eli meillä on samaan aikaan mahdollista lisätä niin puun teollista käyttöä kuin energiakäyttöä huolehtia luonnon monimuotoisuudesta ja silti meillä vielä säilyy se positiivinen hiilinielu kunhan meidän metsämme vain pysyvät tuottavina jatkossakin

kuten edustaja hoskonen totesi metsäammattilaiset ovat tänä aikana oppineet miten leimikoita joiden lähellä liito oravat ovat rajataan ja miten toimitaan

kun nyt tänä päivänä keskustellaan eurokriisistä ja talouskriisistä olisi hyvä muistaa myös näitä pitemmälle meneviä kestävän kasvun edellytyksiä

on epätodennäköistä vaikka akuutista talouskriisistä selviäisimme että meillä olisi pitkäkestoinen tasaisen kasvun aika edessä

niin ikään tuo asetuksen kahden vuoden siirtymäajan jatko on nyt perusteltu koska niin paljon epäselvyyttä ja virheellistä tietoa on maaseudun ihmisten keskuudessa tästä asiasta liikkeellä ollut

ja kuten sanottu ei tarvitse enää lähteä joka kohteelle mutta ely keskukset ovat edelleen velvoitettuja sitä neuvontaa antamaan jos halutaan varmistaa että ei tule niitä virheitä mistä edustaja halmeenpää täällä mainitsi

toivottavasti tuo kahden vuoden lisäaika käytetään nyt mahdollisimman tehokkaasti sillä tavalla että kunnat ottavat sen heille kuuluvan tai heille suodun mahdollisuuden toimia asukkaittensa parhaaksi ja määritellä oman kunnan alueella ne alueet missä tarvitaan asetuksen perustason mukainen tiukempi puhdistus ja ennen kaikkea määritellä ne alueet joilla ympäristön vesistöjen kuormituksen riski on pienempi ja asettaa ne asetuksen mahdollistaman matalamman puhdistustason alueiksi

sen takia meillä suomessa kuten edellinen hallitus linjasi täytyisi voimakkaasti panostaa niihin vahvuuksiin mitä omat luonnonvaramme korkea teknologian taso ja hyvä osaaminen meille antavat

ja tämä uhanalaisuusluokitus mistä käytiin värikäs keskustelu

meillä olisi mahdollisuus nousta aivan uudelle tasolle materiaalitehokkuudessa energiatehokkuudessa siirtyä fossiilisista energianlähteistä kohti uusiutuvia jos tahtoa riittää

valitettavasti vain kataisenurpilaisen hallitukselta tuntuu puuttuvan tahtoa näitten suomalaisten vahvuuksien hyväksikäyttöön sillä tavalla että tulevaisuuden maailmassa vihreän talouden korkean teknologian mahdollisuudet todella

ja olisi oikeastaan mukavaa että vaikkapa tuo eduskunnan ympäristökerho järjestäisi semmoisen ekologian peruskurssin missä määritettäisiin tätä uhanalaisuutta

tämän jälkeen jokainen maaseudulla asuja tietää minkä tasoista puhdistusta hänen kiinteistöltään odotetaan

se nimittäin riippuu siitä kannan koosta populaation levinnäisyysalueen yhtenäisyydestä tai pirstoutuneisuudesta eläimen luontaisesta lisääntymisnopeudesta plus sitten siitä kannan kehityksestä

vielä sen verran että edustaja mikkonen otti tärkeän asian viljelijöitten jaksamisen ja lomituksen joka on myös edellytys sille että eläimistä pidetään hyvää huolta

tämä yhdistettynä siihen että kunta pystyy tarjoamaan myös asiantuntevaa neuvontaa helpottaa ihmisiä heidän pohtiessaan sitä mitä juuri siinä hänen kiinteistöllään ja hänen tontillaan pitää tehdä

keskustelu keskustelu on päättynyt

juuri sen takia asetuksessa on mahdollisuus kuntien soveltamiseen että meillä on niin perin erilaiset maaperä ja vesistöolot eri puolilla suomea että on mahdotonta yksiselitteistä kaikkialla sovellettavaa lakia ja asetusta edes säätää

siinä mielessä hedelmällinen ja hyvä keskustelu mutta kehotan menemään vielä syvemmälle tässä mielenkiintoisessa aiheessa

juuri sen eteen koko tämä keskustelu on käyty jotta voitaisiin kannattavuutta mahdollisesti parantaa esimerkiksi näitä tuottajaorganisaatioita luomalla mihin edustaja anttila viittasi että voitaisiin sitä kahlitsevaa byrokratiaa ja henkistä taakkaa purkaa sitä kautta että voitaisiin varmistaa makeralla muun muassa ne investoinnit

nyt hallitus tavoittelee sitä että paitsi että metsävaratietoa muutetaan entistä ajantasaisemmaksi ja sähköisemmäksi niin näihin samoihin tietokantoihin tulisi myös tämä ympäristötieto jotta tiedetään missä niitä liito oravia on että sieltä digikartoilta metsätaloussuunnitelmia tehtäessä löytyisi se tieto jotta niitä vahinkoja sitten sattuisi vähemmän

tässä on myös kuntien päättäjillä aikamoinen vastuu paimentaa kuntien viranhaltijoita ja linjata asioita siten että kunnissa käytetään hyväksi myös asetuksen antamat mahdollisuudet

näistä syntyy se uskaltaako nuori lähteä tälle edelleenkin tulevaisuuden alalle eli ruuan tuottamiseen kasvavalle ihmiskunnalle

kiitos

tämä on erittäin tärkeää että se ympäristötieto on käytettävissä eikä ole vain sillä tavalla että sitten kun joku on mennyt vikaan niin huomataan että aha tuolla olikin jotain